toisten selkäranka on vahvempi kuin toisten

uudistus yleisesti ottaen on hyvä asia sillä silloin kun esimerkiksi kuntaliitokset tehdään yhdessä sopimalla neuvottelemalla voi lopputuloksena olla jotain alkuperäistä parempaa

edustaja tossavainen otti juuri yhteyttä minuun ja hän pyytää että jos tämä asia ei ole kiireinen niin sen voisi siirtää seuraavaan istuntoon

silloin jos pakotetaan liitoksiin jokainen turvaa vain oman selustansa ja vaikkapa viidestä kunnasta muodostetussa yhdessä uudessa kunnassa on sen jälkeen viisi kunnanjohtajaa jotka kaikki haluavat itselleen ison hyvä viran pestin ja viidessä vuodessa he ovat saaneet sen tehtyä tarpeelliseksi

jos tämä on mahdollista niin näin kiitos

eikä siitä vaikka kuinka monta köyhää kuntaa liitetään yhteen saada yhtä rikasta

arvoisa puhemies

kunnan tulee olla ihmistä varten eikä ihmisen kuntaa varten

sekä lapselle että elatusvelvolliselle että myös koko perheelle isoja kustannuksia ja ongelmia

hyvä että sääntöjä saadaan selvitettyä

toivon että tässä lähetekeskustelussa ja valiokuntatyöskentelyssä keskustellaan elatusvelvollisuudesta laajemminkin otettaisiin esille tasa arvo koska yleensä lapsi määrätään äidille isän asema on heikko eikä se voi olla lapsen etu että se on pääsääntöisesti näin

elatusvelvollisen taloustilanne on toinen asia ja muun muassa näissä viikonloppuvanhemman perinteisesti viikonloppuisän matkakorvauksissa siis siitä että lapsi tulee isän luokse myös pitäisi ottaa huomioon elatusvelvollisen maksukyky jotta lapsella on mahdollisuus nauttia molemmista vanhemmista keskustelua

kommentti tuohon edelliseen että suomeen saa minun puolestani kyllä tulla tekemään töitä mutta ensin on huolehdittava siitä että kaikilla suomalaisilla on töitä

voi myös verkostoiduttu syvät ja silmät ja lakivalion

edustaja sasi jos tämä teidän mainitsemanne ruotsalainen talousguru esittää lausunnossaan kruunua tai muuta omaa valuuttaa otetaanko se vakavasti

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintoa

vaali intoa keskustelu

yksitoista nolla varma värkillä linjoilla keskustelu

jos britannia suurena eu jäsenmaksajana eroaa vaikkapa kansanäänestyksen kautta eusta onko suomella suunnitelma ja valmius toteuttaa samalla ovenavauksella exit ja lähteä eusta vai pitääkö teidän mielestänne edelleen kohonneiden

lähetekeskustelua varten esitellään päivä kahdestoista osin puhemiesneuvosto ehdottaa että siellä hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunnan mittavalaus keskustelu on päättynyt

kuntien valtionosuudet ovat jääneet tässä keskustelussa hieman pienenlaiselle roolille ja tahtoisin nostaa sen esille vielä

tässä on tosiaan direktiivistä kyse ja kun ottaa huomioon että meillä on huoltovarmuusvarastot vielä sitten lisäksi niin minun mielestäni tässä kohtaa olisi syytä pohtia voidaanko näitä järjestellä niin että ne mahdollistaisivat semmoisen että öljyä tuodaan maahan silloin kun se on halpaa ja sitä pystyttäisiin käyttämään ikään kuin puskurina

kunnat tekevät valtaosan niistä toimista mitä ihmiset tarvitsevat joka päivä ja kun te leikkaatte kuntien valtionosuuksia leikkaatte kunnilta annatte lisää toimintoja ja niin edespäin niin te leikkaatte suoraan suomen kansan arjesta

kuitenkin tämä kokonaisuus niin kuin edellisessä puheenvuorossani käsittelin sitä tämä valtion kestävyysvaje on saatava kuntoon

se meidän käytettävä öljy täällä olisi halvempaa jolloin se kenties olisi myös pumppuhinnaltaan halvempaa ja tämän meidän pakollisen käyttövälineemme auton käyttö olisi sitä

se on tehtävä ehdottomasti sen takia että suomen luottoluokitus säilyy kolmen an luokassa koska jos se tippuu niin sitten siitä on vaikea enää nousta

arvoisa puhemies

metsästyksen suosiota on jotenkin tuettava ja nostettava sitä että metsästäjäsukupolvi saa uuden sukupolven niin että metsästäjiä yleensäkin on suomessa

mutta edelleenkin korostan sitä että kuntien osuuksia on nostettava ja korjattava

lihatalo vielä nimilista muutokset verotonta tämä on yllättänyt joskus tuntua

nyt ikäpolvet uhkaavat vanhentua ja yhtenä tavoitteena tähän on ollut se että tänään teimme ison joukon kanssa kirjallisen kysymyksen joka perehtyy yhteen pieneen osa alueeseen elikkä jousimetsästykseen ja toivottavasti tämä saa tuulta purjeisiinsa

te leikkaatte suomalaisten arjesta

kuitenkin jos katsoo tätä kokonaisuutta niin väistämättä joutuu tekemään yhden johtopäätöksen

arvoisa puhemies

siinä vaiheessa kun kuntaliitos tehdään pakkoliitoksena valtion toimesta niin kuin lavian liitos poriin sinänsä toivotan lavialaiset tervetulleiksi poriin ikävä kyllä sieltä tulee aina sitten se velka mukana ainakin osa siitä

tämä on aika kylmää peliä vain politiikan tähden

ihmiset kärsivät mutta onneksi on olemassa vaihtoehto ja se on perussuomalaisten vaihtoehto

sitten kun yhdistetään siihen se tosiasia että on jo pohjalla irtisanomissuojaa tästä tulee irtisanomissuoja ja kuntaliitoksia on tulossa myöhemminkin puhutaan jo luvian pakkoliitoksesta josta taas tulee lainat ja irtisanomissuojat niin hallinto kasvaa

ja kun tähän yhdistetään vielä kuntien valtionosuuksien leikkaus niin oletteko huomanneet sen että näistä isoistakin kunnista mihin on liitetty velkaisia kuntia tulee kriisikuntia

arvoisa puhemies

debatissa vasemmisto kyseli meidän linjauksiamme ja totean että meidän linjauksemme rauhanturvaamisen kohdalla vain kiteyttää puolustusvoimien ydintehtävän

miten heidän linjaansa sopii hornetien hyökkäysaseiden hankinta ruokahuollon ulkoistaminen samaan aikaan kun varuskuntia lakkautetaan

saksa on hyvin keskellä manner eurooppaa välittömien liikenneyhteyksien päässä muusta manner euroopasta mikä on yhtä kaupankäyntialuetta ja oikeastaan työssäkäyntialuettakin

totta kai uudistus on aina hyvä ja se on ollut välttämätön pitkään on ollut jo liian vähäisiä metsäpäiviä meripäiviä ilmassa oloa eri haaroilla

puolustusvoimilla oli hyvä puolustusuudistus menossa mutta nyt hallitus heitti sen uudistusprojektin romukoppaan näistä säästösyistä

edustaja sasi odotinkin tuota vastausta että kokoomuksen mielestä maksaa mitä maksaa suomen on pysyttävä eussa

nyt nämä säästöt tekevät sen että ne säästöt hankitaan niistä toiminnoista jotka ovat parhaillaan menossa eli koulutuksesta varusteista ja kertausharjoituksista

enpä olisi uskonut että noin nopeasti edustaja erkanee ihmisten arjesta

varuskuntien lakkauttaminen tekee hallituksen puolelta kriisikuntia joten suo siellä vetelä täällä

vastalauseessa on meidän vaihtoehtomme missä tämäkin asia on korjattu

nämä varuskuntien lakkautukset vaikuttavat myös alueelliseen maanpuolustustahtoon joten sitä on paikattava sitten myös vapaaehtoista maanpuolustusta tukemalla ja reserviläistoimintaa tukemalla

juu olen samaa mieltä

kenties nämä aseiden massatuhoamisetkin olisi järkevämpi lopettaa ja sarjatuli poistettuna myydä rynnäkkökiväärit reserviläisille harjoitukseen kenties

edellisessä puheenvuorossa sanoitte että suomen on pysyttävä eussa ja siitä ei oikeastaan poispääsyn mahdollisuutta edes ole joten lopputulema on se että maksaa mitä maksaa niin suomi on kokoomuksen mielestä eussa

rauhanturvaamisesta vielä sen verran että se on erittäin tärkeää toimintaa ja tukee puolustusvoimien ydintehtävää osaltaan

mutta koska se on erittäin suurelta osalta myös humanitääristä toimintaa olisi syytä pohtia pitäisikö joko kokonaan tai isolta osaltaan rauhanturvatehtävien rahoituksen tulla kehitysyhteistyörahoista

arvoisa puhemies

mutta koska nämä teknillistymiset joudutaan tekemään tavallaan pakosta vähentyvän reservin johdosta pienentyvän reservin johdosta ja uskottavuuden ylläpitämiseksi niin ne tehdään massaryhmiin elikkä isoihin joukkoihin ja minua huolestuttaa raivaajasukeltajana riittävätkö varat sitten erikoisjoukkojen toimintaan sukeltajien laskuvarjojääkäreiden ja muiden joukko osastojen toimintaan jotka ovat saaneet erikoistehtäviä

liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on yksi korjausvelkatyöryhmän lopputuloksista loppupäätelmistä

tässä kohtaa haluaisin korostaa sitä että perusväylänpitorahat on pidettävä ylhäällä myös seuraavien hallituksien toimesta

sitten näistä hankkeista näistä ten t investointiliikuntakäytävistä

se on hiukan huolestuttavaa katsoa kun koko suomen kartasta ei näy kuin pieni pala etelä suomea

riittävätkö varat tähän

puhutte teknoarmeijasta mutta riittävätkö varat

teknillistymisen perässä on ammattiarmeija ja ammattiarmeijan perässä on vain marssiaskeleen päässä nato

miten saamme suomen euroopan kartalle ten t verkon osalta

vielä lopuksi totean että kannatan edustaja niinistön tekemää epäluottamuslausetta

tulin pitämään pikku puheen siitä että suomalaista työtä ja hyvinvointia on puolustettava niin kuin liikenne ja viestintävaliokunnassa on usein sanottu

toinen asia mitä siellä on sanottu on näkökannat luonnonsuojeluun ja siitä seuraavaa

kun vienti riippuu paljolti kuljetuskustannuksista ja ne sekä myös tietysti energiantuotantomallit ynnä muut ovat iso osa eri tehtaiden eri tuotantoalojen menosta niin ne ovat aina siitä lopputuotteen hinnasta pois jos se tehdään kuten on suomessa tehty ja keskitytty luonnonsuojeluun eli se tuo hintaa lisää

nyt hallitus on useilla eri toimillaan energiaveroilla polttoaineveroilla nostanut ympäristöverojen nimissä näitä tuotantokustannuksia kuljetuskustannuksia jotka taas näkyvät loppuhinnassa

samoin eun suunnasta tulee direktiivejä kuten rikkidirektiivi pahimpana esille nostettavana jotka nostavat tuotteen loppuhintaa

tämä taas tekee sen että suomessa tuotetun tuotteen loppuhinta voi olla korkeampi ja usein onkin korkeampi kuin niin sanotuissa halpatuotantomaissa tehtynä

jos me ajattelemme luonnonsuojelullista puolta niin kysymys kuuluu kummassa se sama tuote tuotetaan ympäristöystävällisemmin suomessa vai kenties kiinassa

näin ollen koska tämä maapallo on ainoastaan yksi ja ainoa ja ympäristö on yhteinen ilmastomme on yhteinen on globaalisti ajateltuna järkevää tehdä se maapallon yhteiskunnan tarvitsema tuote niin puhtaasti kuin se pystytään tekemään

näin ollen nämä hallituksen tekemät energiapoliittiset linjaukset kääntyvät itseään vastaan

rasitetaan suomalaista tuotantoa niin paljon että tehtaat siirtyvät halpatuotantomaihin jolloin koko tarkoitusperä hämärtyy

millä suunnitelmilla tai toimilla turvataan suomalainen työ ja hyvinvointi suomalaisen teollisuuden toimintaedellytykset ja sitä kautta luonnonsuojelu

aikooko hallitus esimerkiksi perua sen energiaveron noston ja kuinka paljon ja minkälaisia toimia tehdään esimerkiksi rikkidirektiiviä vastaan ja tulevia polttoainedirektiivejä silmällä pitäen

lopetan puheeni siihen että maailmanlaajuisesti katsottuna suomalainen tehdas suomalainen teollisuus on ympäristöteko

arvoisa puhemies

homekorjaamisen tuen olisi sopinut kyllä olla isompi koska jokainen päivä jonka nuori viettää home tai kosteusvaurioisessa rakennuksessa voi tulla kalliiksi tulevina vuosina joten päiväkotien koulujen ynnä muiden julkisten rakennusten tuen pitäisi olla isompi

puhuitte rakennusmääräyksistä

toivottavasti olette huomioineet että hirsirakentamisessa hirren k arvo ei ole laskennallisesti ihan sen mukainen mitä se todellisuudessa on joten se ei ihan laskentakaavoihin uppoa että huomioitte hirsirakentamisen erikoisuuden siinä kohtaa

sitten kolmantena asiana

siihen tietysti vaikuttaa pelastustoimen riittävän tehokas ja nopea ensi isku mutta myös sprinklerit vanhainkodeissa tai joissain muissa tämmöisissä hoitopisteissä joissa on liikuntarajoitteisia ihmisiä

poliisipalvelut turvataan koko maassa härmä talouteen päälle riisi niinku harmaan talouden poistamiseen pistetään panoksia mutta millä henkilöstöllä

onko se nyt ihan loppuun asti mietitty

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ehkä isoin asia minkä takia jätimme tämän vastalauseen on perusväylänpidon riittämätön rahoitus

ympäristöystävällisyys luonnonsuojelu on molempien sydämenasia ja myös laadun huipussaan pitäminen ja sitä kautta suomalaisten hyvinvoinnin ja työpaikkojen turvaaminen

se johtuu siitä että jo usean hallituksen ajan perusväylänpitorahat ovat olleet aivan liian pieniä

pientä korjausta on yritetty tehdä sillä että isompaa määrää kilometrejä on korjattu ohkaisemmalla pinnoitteella mikä sitten taas on johtanut siihen että korjausvelka on kasaantunut ja nyt se on laukeamassa päälle

eli tarvitsisimme normaaliakin isompaa panosta perusväylärahoihin

se leikkaa tällä hallituskaudella näitä vähäisiäkin rahoja ja toivoo että seuraava hallitus kenties soinin hallitus korjaa sen

uskon että se tehdäänkin jos se meistä kiinni on mutta tämä hallitus leikkaa ja toivoo seuraavan korjaavan jäljet

sinä aikana kuitenkin tiestön rapautuminen kiihtyy niin kovaksi että vauriot tulevat ulottumaan myös tiestön runkoon asti ja silloin kun ne ovat siellä rungossa sen korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin sen pelkän pinnoitteen korjaaminen

se mikä vielä kiihdyttää tätä rapautumista on tämä älytön ten t verkko

sinänsä ihan hieno ajatus mikä toimii tuolla manner euroopassa että yhtenäinen tielinjasto menee maiden rajojen yli ja liikenne toimii paremmin

meidän hallitus ei vain ole ilmeisesti huomannut että me asumme käytännössä manner eurooppaan katsottaessa saaressa ja nämä pelisäännöt eivät enää päde täällä vaan käytännössä eu sanelee meille tiestömme siis ten t verkkoon nimetyn tiestömme kunnon ja aikataulun millä se pistetään kuntoon

tämä taas tekee sen että ne vähäisetkin määrärahat mitkä ovat perusväylän rahoituksessa ohjautuvat juuri niille ten t verkoille ja sinun kotitiesi rapautuu

toinen iso asia mikä tässä on jotenkin tuotu esille mutta ehdottoman riittämättömästi

kun me täällä nyt kinastelemme pitäisikö olla lisää perusväylärahoja ja pitäisikö tehdä sitä tietä vai tätä tietä se johtuu siitä ettei tätä järjestellä riittävän parlamentaarisesti

tieverkostomme on suurin kans

kansallisomaisuutemme joten siitä tulisi pitää huolta paljon paremmin ja se miten sitä saadaan määrätietoisesti paranemaan yli hallitusrajojen eduskuntakausien on se että tehdään riittävän pitkäjänteisesti ja kaikkien eduskuntapuolueiden puolesta jolloin sen käsittelyyn ja suunnitteluun on osallistunut myös se tuleva hallitus

me saamme parlamentaarisella käsittelyllä pidettyä paremmin huolta meidän kansallisomaisuudestamme

arvoisa puhemies anteeksi pieni ylitys

edustaja kasvi kuten aina puolustaa digitaalisuutta ja nostaa niitä asiantuntevuudellaan esille

lentoliikennettä ei ole ilman toimivaa lentokenttäverkostoa ja lentokenttäverkosto ei tee sitä itsearvoiseksi elikkä tarvitsee olla myös lentoliikennettä

ja tässä kohtaa mielestäni tulee nostaa esille yksi maamme monopoleista ja se pitää katsoa mielestäni jossain vaiheessa kunnolla

kiitän vielä erikseen liikennejaostoa ja liikenneministeriä liikenne ja viestintävaliokunnan puolesta

arvoisa puhemies

jo aikaisemmassa puheenvuorossani toin esille poliisin rajavartioston ja nyt myös pelastustoimen henkilöstöresurssit

sinänsä on hyvä ajatus että laitoksissa ei tarvitsisi olla kovinkaan pitkään

nyt tässä on herännyt keskustelussa semmoinen epäily pystytäänkö tätä edes tekemään niin että itse ihminen ei joudu kärsijän rooliin